arvoisa herra puhemies

olemme tämän iltapäivän aikana keskustelleet tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävästä ja tärkeästä teemasta ilmasto ja energiakysymyksistä

vielä yksi asia joten olen pohtinut

kaakkois suomessa on edelleen maailmanlaajuisestikin vahva metsäteollisuuden keskittymä

euroopan unionin raportissa puhutaan saimaannorpan suojelun yhteydessä miksi suomi ei hyväksy verkkokalastusta kesällä mutta hyväksyy talvella

etelä saimaan länsiosassa on pien saimaaksi nimitetty vesialue joka on viime vuosikymmenien aikana rehevöitynyt huolestuttavasti

kun nyt voimassa olevat sopimukset irtisanotaan ja tämän jälkeen tavoitteena on tehdä uudet sopimukset nykyistä tiukemmilla ehdoilla oletukseni ja arvioni on ettei vapaaehtoisia sopimuksia haluta tehdä kuten on arvioitu ja kuten on tehty

voimakas talviaikainen sinileväesiintymä on ollut poikkeava ja aiheuttanut länsi saimaan seutukunnan asukkaissa ja kesäasukkaissa merkittävää huolta

toinen asia on raideliikenne

nyt imatraluumäki kaksoisraiteen suunnittelu on toimenpideselvitysvaiheessa mutta tämän jatkosuunnitelman vaihtoehdot ovat kuitenkin edelleen auki

vedensaannin kannalta pien saimaan tila on erittäin tärkeä sillä lappeenrannan kaupungin päävedenottamona toimii huhtiniemen tekopohjavesilaitos joka saa raakavetensä nimenomaan täältä pien saimaan eteläosasta

arvoisa herra puhemies

mikä tilanne tällä hetkellä on tämän kaksoisraiteen osalta

taloustilanne on poikkeuksellisen vaikea kuten hyvin tiedämme

kansalaiset kysyvät hyvin usein myös tietullista ja olen kuullut että jonkinlaista tämmöistä tietullivaihtoehtoa valmistellaan ministeriössä

tästä pien saimaan tilasta on puhuttu vuosia mutta viime talven poikkeuksellisen huono ja selvittämätön vesistön tila aiheuttivat selkeän prosessin jonka seurauksena lappeenrannan kaupungin lappeenrannan vesi oyn taipalsaaren lemin ja savitaipaleen kuntien kaakkois suomen ympäristökeskuksen sekä pien saimaan suojeluyhdistyksen toimesta käynnistettiin vesialueen kunnostamishanke pisa

tämän seurauksena saimaannorpan suojelu jää osittain sopimuksettomaan tilaan

arvoisa puhemies

tämän epäselvän tilanteen seurauksena tilanne saimaalla heikkenee nykyisestä saimaannorpan tilanne ei tule paranemaan kuten toivotaan

vuoden alusta voimaan tulleen nuorisotakuun tavoitteena on saada jokainen nuori osalliseksi yhteiskuntaan koulutuksen ja työn kautta

nuorisotakuu on paitsi oikeudenmukaisuusteko myös hyvää talouspolitiikkaa

tästä syystä olisin nähnyt selkeämpänä ja yksinkertaisempana säätää asetuksella yhtenäinen verkkokalastuskielto saimaalle kuutin ensimmäisten kuukausien ajax

siksi hallitus tässä kehyspäätöksessään vahvistaa nuorten oppisopimuskoulutusta

edustajan ja kone

on erittäin hyvä että nuorten oppisopimuskoulutukseen luodaan ei työsopimussuhteinen ennakkojakso jonka tarkoituksena on madaltaa sekä nuoren että työnantajan kynnystä solmia oppisopimus

siksi haluan korostaa että tämä on meille kaikille yhteinen haaste niin kunnissa te toimistoissa yrityksissä ja elinkeinoelämässä kouluissa kuin täällä eduskunnassakin

haluan heti ensiksi kiittää ministeri susanna huovista lakiesityksestä ja kuten on todettu täällä tätä lakiahan on odotettu käytännössä jo noin kahdeksan vuotta tai kuusi vuotta

kehyspäätöksen mukaisesti käynnistetään myös lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille ja perustetaan kotoutumisen osaamiskeskus jonka tarkoituksena on pitkäjänteisesti tukea paikallisten toimijoiden osaamista kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi

olisin edustaja saarikolta kysynyt kun hän tuossa äsken totesi että hän ei ymmärrä mitä sosialidemokraatit ovat nyt oikein tehneet ja ovat tekemässä mutta ehkä varapuheenjohtaja heikkinen voi vastata

on varauduttava siihen että kaakkois suomen rakennemuutoksen hoitaminen tulee vaatimaan poikkeuksellisen voimakasta panostusta niin valtiolta metsäteollisuusyrityksiltä kuin myös alueen kunnilta

siltä osin on hienoa että me voimme aloittaa tämän meidän syysistuntokautemme tällä lainsäädäntöesityksellä

on myös ilmeistä että toimenpiteet on voitava suunnitella ja resursoida pitemmälle aikavälille jotta ne ovat myös pitempiaikaisesti vaikuttavia

tarkoitatteko sitä että ette hyväksyneet viime kaudella olleen lapsilisäleikkauksen seurauksena olevaa verotukseen kohdistuvaa lapsivähennystä jonka te nyt sitten tällä kaudella poistatte kokonaan

on erittäin hienoa että saamme viimein käsittelyyn tämän pitkään odotetun ja valmistellun esityksen sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

tähän työhön tarvitaan niin lappeenrannan teknillistä yliopistoa metsäteollisuusyrityksiä eri tutkimuslaitoksia kuin teknologiarahoittajia ja sijoittajia yhteen ja innovoimaan ja tuottamaan uusia metsäteollisuuden tuotteita ja myös rakentamaan niiden uudenlaista käyttöönottoa

arvoisa puhemies

hallitus on esittänyt muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

lakiesitys velvoittaa että maatalousyrittäjät jotka käyttävät lomituspalveluja tekevät tilakohtaisen palvelusuunnitelman

sitten on ihan oikeutettua ja hyvä asia että yhtenä tämmöisenä muutosohjelman kärkihankkeena on tämä lapsiperheiden aseman parantaminen

arvoisa puhemies

liikennekehyksen osalta olen erittäin tyytyväinen siihen että aiemmin sovitut hankkeet on pidetty kehyksissä

metsäteollisuuden uusien tuotteiden kehittäminen edellyttää valtiolta määrätietoisia satsauksia ja sitoutumista teollisuuden alan tulevaisuuden kehittymiseen

nyt käsittelyssä olevan ammattikorkeakoululainsäädäntöesityksen taustalla on yliopistolakiuudistus

tämän lisäksi lomittajien lomituspalvelulakiin kirjataan keskeiset perusteet siitä minkä suuruinen kotieläinyksikön tulee olla jotta saa lomituspalveluja

tilanne on ollut epäselvä ja se on tuonut erilaisia tilanteita jotka eivät ole olleet asiakkaan eivätkä myöskään henkilöstön kannalta oikein ja luonut sellaisia toimintakäytäntöjä jotka eivät tänä päivänä varmasti ole kaikkien toivomusten mukaisia

mielestäni on tärkeää että näitä arvioidaan ja katsotaan yhtä aikaa vaikka kyse onkin ammattikorkeakoululain osalta lähinnä sen päivittämisestä

venäjän liikenne tulee kaksinkertaistumaan lähivuosien aikana ja mahdollinen viisumivapaus kasvattaa tulevaisuudessa rajaliikennettä entisestään

suomen korkeakoululaitos muodostuu kahdesta toisiaan täydentävästä sektorista jossa yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on eri tehtävät ja profiilit

lain lähtökohtana on velvollisuus edistää aina asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja määrittää tarkasti tilanteet joissa tätä itsemääräämisoi keutta voidaan rajoittaa

rajan läheisyys sekä venäjän kehitys ja sen merkitys on tärkeä huomioida ja ymmärtää että näillä liikennehankkeilla vastataan koko maan tarpeisiin ei ainoastaan kaakkois suomen

lomituksen kustannukset tulevat lisääntymään noin miljoonalla eurolla

maaseutualueella oleva tieverkko ja sen kunto on monella tavalla tärkeä alueen elinvoimaisuuden ja elämisen kannalta niin etelä karjalassa kuin myös muualla päin suomea

vastaavasti laki parantaa myös yrittäjien jaksamista sekä lomittajien työolosuhteita

lomittajien työskentelyolosuhteet eivät ole olleet parhaalla mahdollisella tasolla joten toivottavaa on että tulevaisuudessa tähän kiinnitetään entistä enemmän huomiota

esitän määrärahan osoittamista savitaipaleelta suomenniemelle kulkevan partakosken tien perusparantamiseen

ministeri kyllönen vieraili eilen nuijamaalla lappeenrannassa ja taavetissa

toimenpiteiden pitäisi olla tarkoitukseensa sopivia ja oikein mitoitettuja

näiltä osin tuemme hallituksen esitystä

tien vaikutusalueella infraa on viime vuosina parannettu muun muassa alueen vapaa ajan asuntoja on sähköistetty ja näin alueen asumis ja virkistyskäyttöä on voitu lisätä

tämä mahdollistaa työelämälle myös erilaisia mahdollisuuksia hakea juuri sille sopivaa osaajaa

ongelmana kuitenkin on edelleen ettei työelämä vielä tunne riittävän hyvin kaikilta osin ammattikorkeakoulututkintojen sisältöjä ja tavoitteita

hallitus on esittänyt että lomituspalveluiden järjestämiseksi valtion varoista kunnille liikaa maksettuja ennakoita ei enää maksetakaan takaisin valtiolle vaan ne ohjautuvat suoraan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle melalle

rajoitusten käyttö pitäisi kirjata tarkkaan asiakirjoihin ja toimittaa niitä koskevat tilastotiedot pois ja toimittaa niitä koskevat tilastotiedot vuosittain aluehallintovirastolle

arvoisa puhemies

valiokunnassa keskusteltiin kohtuullisen paljon ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista heidän terveydenhuollon palveluistaan sekä liikunnasta

tien perusparannus on välttämätön jotta sekä lisääntyvä henkilöliikenne että metsä ja maatalouskuljetukset voidaan hoitaa turvallisesti

arvoisa puhemies

valiokuntajäsenten kaikkien yhteinen huoli oli etteivät opiskelijat saa tasa arvoisesti riittäviä terveydenhuollon palveluja eri puolilla suomea

tämä poikkeaa valtion yleisistä menettelytavoista

arvoisa herra puhemies

tästä valiokunta kirjasikin myös mietintöön oman lausuntonsa jossa se painotti että terveydenhuollon palveluja on kehitettävä siten että tasa arvoinen oikeus saada terveydenhuollon palveluja toteutuu kaikkialla suomessa

se on kehyspäätöksen yksi kirkas valopilkku

hallituksen kehysriihen tulos oli juuri niin heikko kuin saattoi pelätäkin

kaikki tämä edellyttää myös henkilöstön koulutusta ja perehdytystä siltä osin että tämä toimintamalli käytännössä koskettaa niin meidän ensihoitoa meidän palvelutaloja meidän erilaisia hoitoyksiköitä niin lapsia aikuisia kuin ikääntyviä ihmisiä

hallitus pitää itsepintaisesti kiinni heikosti työllistävistä veronkevennyksistään ei anna juuri mitään helpotusta kuntatalouteen ja siirtää vastuun ikävistä päätöksistä kunnille

vastaavasti todettiin myös että liikuntapalvelut ja hyvinvointia edistävät palvelut vaihtelevat riippuen paikkakunnasta

arvoisa puhemies

tästä syystä olisi ollut hyvä kirjata lakiin ammattikorkeakouluyhteisön tehtäviin lisäys hyvinvoinnin edistämisestä sekä ammattikorkeakoulun velvollisuudesta huolehtia liikuntapalveluiden järjestämisestä

arvoisa herra puhemies

vielä muutama sana nimenomaan erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistämisestä

mutta tosiasia on se että kunnan yhdistämiset eivät sinällään tuo mitään uutta vaan tärkeää on se että me pääsemme kokoamaan ja koordinoimaan ja rakentamaan uudenlaisia palveluja ja palvelukonsepteja palveluprosesseja ja siihen me tarvitsemme lisää rahoitusta

hallitus on sitoutunut hyvin laaja alaisesti ja vahvasti muun muassa syrjäytyneitten nuorten osatyökykyisten sekä myös vammaisten ihmisten työllistämiseen

minun on kuitenkin pakko vielä sanoa että mielestäni hyvinvointivaltion olisi löydettävä omasta pussistaan rahat sairaalan rakentamiseen mutta on silti kiitettävä yksityistä taustasäätiötä joka on tehnyt erittäin vahvaa ja hyvää työtä asian eteen

hallituksen tulisi kantaa vastuunsa yhdessä kuntien kanssa tehdä aitoa yhteistyötä jotta koko kansa ja koko maa selviäisivät lamasta mahdollisimman pienin vaurioin

se ei onnistu että terveyskeskuksesta terveyskeskuslääkäri potilaskertymien ja jonojen keskellä suunnittelee vielä terveyskeskuksen kehittämistä tai niitten palveluprosessien kehittämistä jos hänellä on useitten viikkojen ja kuukausien potilasjonot siellä vaan me tarvitsemme uudenlaista tukea apua resursseja siihen että meillä on riittävästi lääkäreitä riittävästi hoitohenkilökuntaa ja meillä on riittävästi kehittämisen määrärahoja jotta ne todelliset muutokset siellä kunta ja palveluprosesseissa tapahtuvat

jokaisella meistä tulee olla oi keus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen riippumatta kyvyistämme sairauksista tai vammasta

siihen tarvitaan yhteisvastuuta ja yhteen hiileen puhaltamista

olen vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallituksen jäsen ja minulla on ollut mahdollisuus sitä kautta tutustua ennen kaikkea vammaisten lasten ja nuorten työllistämiseen

päinvastoin tie on mennyt vain huonompaan kuntoon ja tieliikenteen lisääntyessä ja ilmasto olojen heiketessä se on erittäin turvaton

ihmisten arkista sosiaaliturvaa ei leikata ja se on tietysti erittäin tärkeä linjaus

olin tänään todella iloinen kun hallituksemme kokoontui

olemme käynnistäneet uudenlaisen tavan työllistää vammaisia nuoria

arvoisa puhemies

lähtökohtana on ennen kaikkea se että työnantajia valmennetaan kohtaamaan vammainen nuori ja vammainen ihminen

siten pystyttäisiin myös vähentämään opiskelun keskeyttämisiä sekä tukemaan nykyistä paremmin opiskelijaa hänen opinto ja muissa eri asioissaan

se näkyy yhteiskunnan lisääntyvänä pahoinvointina se näkyy osallisuuden puutteena lamaantumisena työttömyytenä ja kaikkein pahiten se näkyy ylisukupolvisena vanhemmilta lapsille periytyvänä näköalattomuutena

sieltä poistetaan asenteita tuodaan tietoisuutta vammaisen ihmisen työkykyisyydestä ja sitä kautta työnantajalla on mahdollisuus sitoutua entistä paremmin vammaisen henkilön työllistämiseen

suurimman osan itsemääräämisoikeuteen tuntuvasti puuttuvista rajoitustoimenpiteistä arvioidaan kohdistuvan pieneen joukkoon noin viidennekseen asiakkaista ja potilaista

näitä säästöjä toteutuessaan pitää seurata tarkasti

arvoisa puhemies